kotimaisen ruuan omavaraisuudesta tulee kaikin keinoin huolehtia

kyllä meillä pitäisi itse kullakin olla niin paljon varaa että me tekisimme kaikkemme tämänkin lain mukaan että tästä tulisi hyvä ja lapset saisivat olla vapaaehtoistyöskentelyssä turvassa aikuisilta

lähiruoka vaikka lieneekin muotisana on kuitenkin tärkein ravinnonlähde niin meidän kasvavilla nuorilla kuin vähän ikääntyneemmilläkin ihmisillä

monikanavarahoituksen asteittainen purkaminen on monessa suhteessa mielestäni hyvä tavoite mutta siinä menee varmaan vielä aikaa kun tähän päästään

esimerkiksi työvaliokunta on myös maininnut että vapaaehtoisen rikostausta tulisi voida selvittää myös tehtävän aloittamisen jälkeen tietyin väliajoin otteen esittämisestä ja että se ei saa lähteä siitä että kun kerran on rikosrekisteri annettu niin se on sitten vuosikymmenet voimassa oltiin esittämässä ehkä viittä vuotta mutta se jätettiin sitten mainitsematta

erityisesti tulee huolehtia siitä että koulut sekä myös mahdolliset muut paikat saavat mahdollisimman puhtaasti ja lähellä tuotettua ruokaa

yksi ongelmakohta jos voisi sanoa on tämä painotettu kapitaatiorahoitus koska siinä ei huomioida mielestäni ennalta ehkäisevää työtä

vaikka elämme globaalissa maailmassa on meidän huolehdittava kotimaisen elintarviketuotannon säilymisestä riittävällä tasolla huomioiden aina kriisitilanteet

myös tässä liikennepoliittisessa selonteossa käy ilmi että eun liittovaltiokehitys tulee liikennepolitiikkaan

toisaalta aina pienet kunnat joutuvat maksajan rooliin ja tietysti pienen kunnan päättäjillä ei ole niin suurta päätäntävaltaa kuin esimerkiksi jollain keskuskaupungilla

ten t verkkoon sisältyvät tiettyjen kriteerien mukaan määritellyt eun rautatieliikenteen sisävesiliikenteen tieliikenteen meriliikenteen ja lentoliikenteen keskeiset yhteydet

mutta jos meillä on todellista halua että me haluamme puolustaa maamme lapsia niin jos vaikka otettaisiin tämä lakiesitys pois ja otettaisiin uuteen käsittelyyn koska tällä ei ole mitään kiirettä

ja koska verkon kehittäminen toteutetaan käytännössä kansallisella rahoituksella eu määrää ja me maksamme emme voi tämmöistä hyväksyä

arvoisa puhemies

onko yksi vuokratasoa nostava tekijä asumistukijärjestelmä

täytyy korjata tämä edustaja lohen kommentti että perussuomalaiset olisivat tällaista alkoholipolitiikkaa kannattaneet kuten hän mainitsi

mutta lapsella on oikeus mikäli mahdollista syntymästään lähtien tuntea molemmat vanhempansa riippumatta siitä millaisiin perheolosuhteisiin hän syntyy

ylipäätään valtion ohjausmekanismit ovat tärkeitä mutta se kuinka paljon kulloinenkin poliittinen valta säätelee ja ohjaa järjestelmän toimintaa on eri asia

on ihmeellistä onko tämä todella hallituksen linja että näin toimitte niin kuin täällä selonteossa sanotaan ja mainitaan että rajoitetaan muiden väylien kehittämistä ja ylläpitoa

toivottavasti tämä meidän perussuomalaisten esittämä vastalause tuolla lakivaliokunnan mukaisesti menee salissa läpitte ettei se olisi mikään arvovaltakysymys vaan se olisi puolustus lapsiamme kohtaan

nykyinen malli jossa ydinvoima näyttelee pääosaa ja uusiutuvilla ja uusiutumattomilla energiamuodoilla tuotetaan tarvittava käyttöenergia toisena vaihtoehtona on luopua pikkuhiljaa ydinvoiman käytöstä ja panostaa uusiin ja uusiutuviin energiamuotoihin ja kolmantena vaihtoehtona pyrkiä tuottamaan energiaa luonnosta saatavilla mahdollisuuksilla tuuli vesi ja aurinkoenergialla

nyt grynderit rakentavat kustannustasolla jossa huomioidaan asumistuet onpa kysymyksessä vanhusten palveluasunto opiskelijoiden asunto tai perheasunto

jos sote alueille asetetaan tiukka budjettiraami sillä ajatuksella että rahahanat menevät kiinni jos budjetissa ei pysytä on se koko lailla vahva ohjausmekanismi mutta luulen että joka tapauksessa kustannukset saattavat alkuvaiheessa karata

myös monet asuntojen varustelusäädökset ja rakentamisen normit ovat hintaa kohottavia eivätkä todellisuudessa paranna asuntojen käytettävyyttä tai laatua monta kertaa on toisinpäin

tunnustaminen ennen lapsen syntymää olisi siten mahdollista vain ongelmattomissa tapauksissa

nyt tulee myös mahdollisuus tunnustaa isyys lapsen kuoleman jälkeen niissä tapauksissa missä lapsi on kuollut niin pian syntymän jälkeen ettei tunnustamislausumaa ole ehditty tehdä

arvoisa puhemies

onko ministerillä tarvetta puuttua näihin edellä

ydinvoimasta suomi ei voi luopua mikäli haluamme säilyttää sähkön hinnan osalta jonkinlaisen kilpailukyvyn muihin kilpailijamaihimme verrattuna eikä varsinkaan niin kauan kuin tuomme naapurista ydinpolttoaineella tuotettua sähköä

ja tietysti kun me olemme yhtenä hallituspuolueena me olemme tavallaan vastuussa tästä työttömyyden tilanteesta tällä hetkellä

kaikki vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen

oikeusgeneettisissä isyystutkimuksissa verinäytteiden ottamisen sijasta ryhdyttäisiin pääsääntöisesti käyttämään suun limakalvolta otettavia solunäytteitä

saksan päätös luopua jollain aikavälillä ydinvoimasta on vielä monen kysymyksen varassa

omassa maakunnassani pirkanmaalla on muutamassa kunnassa ulkoistettu nämä sote palvelut mutta sosiaaliasiat jäävät kuntien harteille eli vain terveyspalvelut on

onko tämä yhtä luotettava kuin verinäytteen otto

olen myös ollut neljä aikaisempaa vuotta työ ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä ja vuodesta toiseen näiden neljän vuoden aikana työttömyys kaikista tukitoimenpiteistä huolimatta kasvoi ja kasvoi

kunnat ovat velkaantuneet on tullut uusia tehtäviä ja valtionavut eivät ole menneet samassa luokassa näitten velvoitteiden myötä

esityksen mukaan lapsille jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa annetaan kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi isyyslain voimaanpanolaissa asetetusta siirtymäajasta riippumatta

täällä on puhuttu paljon siitä että pitäisi säätää laki kansallisesta omaishoidosta ja se on myös tärkeätä että siinä silloin kriteerit olisivat samat joka kunnassa ja tämä maksu niin kuin edustaja heikkilä on maininnut siirtyisi kelalle

britannian omat energiavarat alkavat jo tyhjentyä

mutta itse haluaisin uskoa sote ratkaisuun ja ainakin omassa kunnassani on kovaa vääntöä mitä tehdään kun on juuri tämä edellä mainittu pienen kunnan ongelma missä meidän kuntalaisiamme hoidetaan

mutta eipäsjuupas keskustelu ei tuo mitään sellaista tähdellistä asiaa

mutta ehkä tässä tulee sitten aikojen kuluessa viisasten kivi ja kun tähän kaikki puoluejohtajat ja puolueet ovat sitoutuneet niin ehkä tästä sitten hyvää tulee

itsekin kävin parissa paikassa tutustumassa helmikuulla omaishoitajatyöhön ja täytyy sanoa että kyllä sen pitää olla rakkautta

kivihiilen käytöstä voidaan luopua hyvin lyhyellä aikajänteellä luvittamalla esimerkiksi lisää turpeennostoalueita

jos perittävä on elossa kun kanne nostetaan on perintöoikeuden laajuutta harkittaessa otettava huomioon että perittävä on aikaisemmin saattanut antaa ennakkoperintöjä tehdä muita lahjoituksia tai muutoin järjestellä omaisuutensa siirtymistä seuraavalle sukupolvelle

jotkut isommat kunnat ja kaupungit ovat laatineet omia ilmastostrategioitaan

sen joka takautuvan lainsäädännön avulla on saanut isyyden vahvistetuksi ei tule voida rikkoa näitä järjestelyjä

sen vuoksi jos säädetään että isyyden vahvistuttaminen tuottaa näissä tapauksissa perintöoikeuden perintöoikeutta on rajoitettava siten ettei se sisällä oikeutta vaatia mainitunkaltaisten luovutusten lisäämistä jäämistöön

kun näillä hankkeilla pyritään kasvihuonepäästöjen laskemiseen tulee valtion olla mukana kun muutetaan esimerkiksi lämmön tai sähköntuotantoa vähäpäästöisemmäksi

olisi kyllä hyvä että näitä hoitopalkkioita nostettaisiin ja ymmärtäisimme että se olisi joka kunnassa ympäri suomea halvin ja myös monta kertaa inhimillisin vaihtoehto

mutta jos me haluamme tämän suomen työllisyystilanteen parantaa niin meidän on ensinnäkin mietittävä mistä saadaan niitä uusia työpaikkoja

suomen ei näissäkään asioissa voi aina olla mallimaana niin että sillä kohtuuttomasti rasitetaan suomalaista elinkeinoelämää ja energian kohtuullista hinnoittelua

kun tässä viimeisten kuukausien aikana ja tämän vuoden aikana on valtavasti sanottu irti ihmisiä tuotantoa on laitettu ulkomaille niin minä tietysti yhtenä hallituspuolueen jäsenenä olen tästä vastuussa

mihinkä kysytään sitten jos he tekevät stopin ja eivät enää jaksa hoitaa

suomen pääministeri on valmis hakemaan kiertoteitä että jopa perustuslain vastaisesti pystyttäisiin tekemään päätöksiä suomen sitomiseksi entistä tiukemmin mukaan euroopan rahoituskriiseihin

maankäyttö maankäytön muutos ja metsätalous sektorina on reilusti pienempi kaasupäästöjen tuottaja kuin metsä nielee päästöjä

mutta pitää saada niitä rakenteellisia uudistuksia

pitää saada sellaisia tuotteita ja palveluita ympäri suomea joista me saamme työväkeä sinne yrityksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös sellaista tuotantotoimintaa ja yritystä että voimme viedä myös ulos koska tiedämme että suomi nousee vain työllä ja myös viennillä

pysymällä edelleen mukana jopa asiasta erimielisen hallituksenkin voimin päättäjät ovat tekemässä sellaisen karhunpalveluksen veronmaksajille että vielä lastenlapsemmekin muistavat kataisen hallituksen yhtenä maamme historian heikoimmista hallituksista

jokainen tässä salissa on hän sitten opposition tai hallituksen edustaja tietää tasan tarkkaan mitä vuosien ja vuosikymmenten saatossa on tullut

on edesvastuutonta jättää hyödyntämättä kansallista energiaomaisuuttamme

suomalaisessa energiatuotannossa on työllistävyydellä merkittävä osuus

työttömyyttä ei paranneta toisia haukkumalla tai kiittämällä vaan pitää löytää semmoinen yhteinen määränpää että meidän kotimaamme joskus nousisi tästä surkeasta suosta ja mahdollisimman moni niin nuoret kuin nämä vanhemmat työttömät saisi sen ensimmäisen työpaikan

niin turve metsähake kuin muukin bioenergiatuotanto työllistää suomessa tuhansia jopa kymmeniätuhansia työntekijöitä

miksi tässä tilanteessa ollaan

mutta me kestämme tätä kritiikkiä se on paikallansa mutta näillä kritiikkipuheenvuoroilla emme saa ensimmäistäkään työpaikkaa vaan ne lähtevät aivan muualta

jos tuulivoiman rakentamista lisätään on muistettava että rakentaminen vaatii huomattavia tukitoimia jotka myöskin kuluttajat maksavat

turha on tietysti kysyä miksi ylipäätään on lähdetty mukaan yhteiseen eurovaluuttaan maiden kanssa joissa talouspoliittinen kulttuuri on aivan toisenlainen kuin omassa massamme

ja uskon että tämäkin hallitus omalta osaltaan tekee kaiken voitavansa että me voisimme vielä olla joskus kaikki yksimielisiä siitä että jotain on sentään tullut aikaan

herra puhemies

samalla kun suuressa määrin siirrytään tukemaan tuulivoiman rakentamista on huomioitava sähkön hinnan vääjäämätön nousu

tämä tietää liittovaltiokehitykselle selkeää hyväksyntää

esimerkiksi tanskassa jossa on runsaasti panostettu tuulivoimaan sähkön hinta on kaksinkertainen suomeen verrattuna

arvoisa puhemies

samalla kun panostamme uusiutuviin energialähteisiin ja uusiin tapoihin tuottaa energiaa tulee kulutuksen kasvua hillitä

varmasti onkin niin kauan kuin eurooppa huuma sokaisee hallituksen ja sen ministerit eikä uskalleta suomen veronmaksajia puolustaa todellisesti

herra puhemies

vastuullisena eduskuntaryhmänä olemme jättäneet hallituksen vastattavaksi välikysymyksen koskien muun muassa sitä hyväksyykö hallitus että eduskunnan budjettivalta siirrettäisiin euroopan komissiolle ja hyväksyykö hallitus komission ehdottamat eurobondit ja täällä jotain vastausta saatiin

osan niistä rahoista millä tuetaan energiateollisuutta voisi suunnata muun muassa maalämmön käytön lisäämiseen

haluan todeta että hallitus nyt esittää kotimaisen energian turpeen verotuksen nostoa ja näin tietoisesti hallitus haluaa kotimaisen energian sijasta tuottaa yhä enemmän esimerkiksi kivihiiltä ja tältäkin osin tuonti lisääntyy

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota siihen että miehistötehtäviin koulutettavien varusmiesten koulutusaikaa ei voida lyhentää niin kuin täällä äsken mainittiin eli tämä viisi ja puoli kuukautta on minimissään semmoinen jota pitää pitää yllä

maalämmön laitetuotanto on lähes kokonaan kotimaista joten silläkin on suomen työllisyyden kannalta merkittävä vaikutus

mutta kun komissio on ehdottanut eurobondeja niin täytyy kysyä onko se vain leikkimielisesti näitä ehdottanut vai onko taustalla todella näin että pikkuhiljaa kun tässä muutama kuukausi tai vuosi mennään eurobondit ovat käytössä mikä tarkoittaa sitä että me jotka olemme taloutta hoitaneet hyvin joudumme entistä enemmän maksamaan holtittomien maiden taloussotkuja

niin kuin täällä myös mainittiin asevelvollisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman kehittämisalueita on vielä toteuttamatta

mitä tulee vapoon oma kunta on ollut suuri työllistäjä

kyllä tänä päivänä vapon edustajat ovat todenneet tosiaan että monet järvet ja lammet on saastutettu ja ovat rehevöityneitä ja nyt tähän on pyritty sitten parannusta tekemään

kotiuttamisraha eläkkeen kertyminen varusmiespalvelusajalta ja varusmiespalveluksen hyväksiluettavuus siviiliopinnoissa

senpä tähden perussuomalaisten jäsenet puolustusvaliokunnassa ovat jättäneet niin sanotun tekstivastalauseen jossa ehdotetaan että asevelvollisten kotiuttamisrahan palauttamista eläkkeen kertymistä ja niin edelleen

kun täällä puhuttiin hevosenlannasta niin tiedetään että ruotsissa ja saksassakin poltetaan hevosenlantaa eikä siellä kysellä kuinka direktiivit määräävät

henkilökohtaisesti uskon että perussuomalaisilla on viisaus eun suhteen ja luulen että hallitus joutuu ennemmin tai myöhemmin vuosien saatossa toteamaan että perussuomalaiset olivat sittenkin oikeassa

mietinpä aluksi ääneen milloin eduskunnalla on aikaa keskustella näin pitkään esimerkiksi yksi iltapäivä ihmislasten pahoinvoinnista heidän mielenterveysasioistaan ja kasvavista huostaanotoista

meillä sitten ollaan polvillaan

kannatankin edustaja soinin tekemää isänmaallista epäluottamuslausetta

perusteet turkistarhojen kieltämiseen ovat hyvin moninaiset ja ristiriitaiset

itse kannatan turkistarhauksen jatkamista laillisena elinkeinona eli se on välttämätöntä

mutta niin kuin täällä on myös mainittu valtiontaloudellisista syistä kotiuttamisrahaa ei voida nyt maksaa mutta myös tämän hallituksen hallitusohjelmassa asevelvollisuutta pyritään kehittämään siilasmaan loppuraporttiin tukeutuen